tässä edustaja turunen jo ilmeisesti vastasikin omaan kysymykseensä ja kumpula natri varmasti jatkaa tätä kommentointia

mutta siis heille molemmille totean juurikin näin että meillä on järjestelmä jossa siis sen yhden verkkoyhtiön alueella on tietty siirtohinta

mutta jos otan konkreettisen esimerkin sitten vaikka sieltä kotikaupungistani rovaniemeltä niin kaupungin keskustassa on rovaniemen verkko jonka sähköverkko on täysin kaapeloitu tai en nyt sano täysin mutta siis lähes täysin ja on täysin toimintavarma ja sitten taas laajalla maaseudulla ja myös kittilän ja sodankylän kuntien alueella toimii rovakaira sähkönsiirtoyhtiönä

puhemies

en pyytänyt tähän costa rica sun tätä konetta tuli vähän

asioista

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään siellä pitää valtiovarainvalio tyttö jota meillä keskustelua varten esitellään päivän järistyksen neljäsosan ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

sinne rovaniemen kaupungin alueelle kieltämättä muodostuu erikoinen tilanne sitten kun toiselle naapurille jolla on rovaniemen verkko ei tule vastuita kittilän ja sodankylän kuntien sähköverkon tekemisestä täysin toimintavarmaksi ja toiselle naapurille jolla on tämä rovakairan sähkönsiirto tulee koko sen laajan maakunnan kaapelointivastuut

keskustelua on päätynyt asia lähetetään

en halua kummallekaan sähkölaskun nousua en rovaniemen verkolle jonka asiakas itse olen enkä rovakairan asiakkaille joita ne naapurit siellä pölkkylän kaupunginosassa ovat

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytä asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta p